valiokunta ehdottaa että sopimukset tekisi jatkossa kalastuslain mukaisena valtion aluehallintoviranomaisena etelä savon elinkeino liikenne ja ympäristökeskus

täältä keskustan penkiltä opposition penkiltä näyttää siltä ihan niin kuin edustaja timo korhonen äsken totesi että se ristiriita joka tämän edistämishalun ja käytännön toimenpiteiden välillä on on aika lailla ammottava

valtio voi luonnollisesti tehdä myös yksityisoikeudellisia luonnonsuojeluun liittyviä sopimuksia ilman nimenomaista lainsäädäntöäkin mutta valiokunta pitää norpan suojelun kannalta selkeyttävänä järjestelynä suojelusopimusjärjestelmää koskevien yleisten säädösten lisäämistä kalastuslakiin ja erityistehtävien määräämistä etelä savon ely keskukselle saimaannorpan koko esiintymisalueella

herra puhemies

valiokunta korostaa tuossa mietinnössä niin kuin äsken tuossa esittelyssä totesin pitkiä aikasarjoja joita tutkimuksella on ollut ja on edelleenkin

hän luetteli juuri äsken lukuisan joukon niitä tapoja jotka estävät näitä hyviä hankkeita ja isoja tavoitteita meidän euroopan ja koko maailman tavoitteita uusiutuvien luonnonvarojen käytössä

sen tulevaisuuden osalta totean että ne sarjat joita siellä nyt tehdään tutkimuksen osalta ovat niin mittaamattoman arvokkaita koko pohjoista eurooppaa pohjoista pallonpuoliskoa ajatellen että meillä ei ole minkäänlaista varaa niistä luopua

tämä ei ole johdonmukaista ja siksi toivon että tämä johdonmukaisuus tulisi myöskin ympäristöministeriöön kuvaan mukaan silloin kun puhutaan näistä hyvistä isoista tavoitteista

valiokunta pitää välttämättömänä että suojelusopimukset valmistellaan etelä savon ely keskuksessa kalastus ja ympäristöviranomaisten yhteistyönä hyödyntäen lisäksi metsähallituksen asiantuntemusta

ja totta kai muutoksia tulee mutta niiden muutosten täytyy olla sellaisia että emme menetä sitä mitä me olemme tähän asti kymmenien vuosien aikana saaneet rakennettua tutkimusten osalta vaan pystymme niitä hyödyntämään entistä tehokkaammin ja niitä mittavia aikasarjoja edelleenkin hyödyntämään täysipainoisesti

koska nykyiset sopimukset on solmittu vesialueiden omistajien eli osakaskuntien sekä metsähallituksen kesken ja ne ovat luonteeltaan yksityisoikeudellisia niitä ei voida sellaisenaan siirtää etelä savon ely keskukselle

valiokunta katsookin että nykyinen metsähallituksen sopimusjärjestelmä tulee purkaa ja metsähallitus vapauttaa sopimuksessa mainituista maksuvelvollisuuksista

irtisanomismenettelyä puoltaa myös se että sopimuksiin on tarpeen tehdä tarkennuksia niin kuin äsken kuvasin jotta ne ovat kaikki saman sisältöisiä ja niissä tulee myöskin rikkomista koskeva seuraamusmenettely otettavaksi huomioon

valiokunta pitää välttämättömänä että sopimuksen irtisanomisen jälkeen etelä savon ely keskus tekee uudet sopimukset osakaskuntien kanssa siten että ne ovat kattavasti voimassa ennen seuraavaa kalastusrajoitusaikaa

valiokunta korostaa että metsähallituksen tulee avustaa elinkeino liikenne ja ympäristökeskusta sopimusjärjestelmän muuttamisessa ja siihen liittyvissä kysymyksissä

se on ollut sitä jo usean vuoden ajan

siksi pidän erittäin valitettavana tätä hallituksen päätöstä nostaa arpajaisveroa hevospelien osalta

edelleen valiokunta korostaa että saimaannorpan esiintymisalueen kalastuksen rajoituspäätösten tehokkaan valvonnan toteuttamiseksi on tulevaisuudessa edelleen tiivistettävä kalastuksen valvontaan liittyvää yhteistyötä metsähallituksen poliisin kalastusalueiden ja osakaskuntien välillä

se lyö ja luo väistämättä alalle leimaa niin että kasvua ei varmaankaan tapahdu samassa mitassa kuin mitä tähän asti on tapahtunut

aiemmassa pääluokassa kaikki olimme yksimielisiä siitä että biotalous tulee olemaan yksi niitä suomen keihäänkärkiä ja tulevaisuuden talouden hyvinvoinnin tuojia

se jarruttaa investointeja koska se raha joka nyt menee korotettuun arpajaisveroon on pois alalta sen alan moninaisista kohdista

valiokunta pitää tärkeänä että osakaskunnat ryhtyvät aina lainsäädännön mahdollistamiin toimenpiteisiin niitä osakkaita kohtaan jotka rikkovat osakaskunnan ja viranomaisten välisiä sopimuksia

sen lisäksi ne suuret muutokset joita vuodenvaihteessa tapahtuu hevospelien siirtyessä kokonaisuudessaan fintotolle ovat jo aiheuttaneet sen että ala on joutunut erittäin merkittävällä tavalla satsaamaan ja investoimaan uusiin järjestelmiin uusiin pelisysteemeihin ja sitä kautta sitomaan pääomia ja nyt tätä kautta tulee uusi vaikutus negatiivinen vaikutus noihin alan varoihin

sitä kautta tulevat sen kilpailukyky ja mahdollisuudet muuten se jää kuolleeksi kirjaimeksi ja siksi alempiasteisen tiestön pienet tiet yksityistiet mukaan lukien pitää olla sellaisessa kunnossa että niitä myöten pystytään tämä tavoite toteuttamaan

lisäksi valiokunta edellyttää että kalastuslain valvontaa ja rangaistuksia koskevien säädösten uusimisen yhteydessä lakiin lisätään pikaisesti mahdolliset saimaannorpan suojelusopimusten rikkomiseen liittyvät seuraamussäännökset ja tästä valiokunta on tehnyt lausumaehdotuksen

vielä lopuksi ammattikalastuksesta sen verran että valiokunta pitää erittäin tärkeänä että ammattikalastukselle korvataan täysimääräisesti saimaannorpan suojelusta aiheutuvat menetykset

erityisesti nuorten keskuudessa se on jatkuvasti kasvattanut suosiotaan ja se jos mikä on aiheuttanut ja tehnyt ja tiennyt sitä että sellainen luonteva kosketus suureläimeen ja siihen mitä eläimen kanssa touhuaminen työskentely kilpaileminen on on tullut luontevalla tavalla nuorten mahdollisuudeksi

euroopan komission hyväksymä toimintaohjelma mahdollistaa sietopalkkion maksamisen saimaan ammattikalastajille ja tämän perusteella maa ja metsätalousministeriö on parhaillaan valmistelemassa uutta korvausjärjestelmää

merialueella tämä on jo käytössä kompensaatiomalli mutta se ei sellaisenaan sovellu saimaan alueelle vaan sitä joudutaan modifioimaan niin että se soveltuisi tuon alueen ammattikalastajille ja tämä valiokunnan mielestä pitää tehdä kaiken kaikkiaan hyvin pikaisesti

siksi toivon tässäkin tilanteessa sitä että valtio ei tekisi sellaisia ratkaisuja joilla me kotimarkkinoita kasvavia aloja niiden kasvua himmennämme ja heikennämme niitä mahdollisuuksia

puhemies

valiokunta siis painottaa vapaaehtoista suojelutoimenpidettä myös sen perusteella että perustuslakivaliokunta edellyttää että laki asetus vapaaehtoiset suojelutoimenpiteet ja sopimukset eivät saa olla päällekkäisiä ja aina ensin tulee olla tuon vapaaehtoisuuden

tässä on nyt jälleen kerran yksi osoitus siitä että me voisimme kansallisesti tehdä ratkaisuja joilla kannustamme emmekä rokota tämäntyyppisiä aloja niin kuin hevosala on

tämän myötä me saamme myöskin aikaan sanktiot jotka ovat myöskin välttämättömiä jotta sopimusrikkomukset saadaan poistettua

lopuksi lausumaehdotukset

eduskunta edellyttää että kalastuslain valvontaa ja rangaistuksia koskevien säännösten uusimisen yhteydessä lakiin lisätään pikaisesti mahdolliset saimaannorpan suojelusopimusten rikkomiseen liittyvät seuraamussäännöt

eduskunta edellyttää että suojelusopimuksia koskevien varojen siirtyessä metsähallitukselta etelä savon elinkeino liikenne ja ympäristökeskukselle huolehditaan siitä että luonnonsuojeluun varatut määrärahat käytetään täysimääräisesti luonnonsuojeluun mukaan lukien norpansuojelu

tämän käsittely oli valiokunnassa muuten yksimielinen paitsi että tähän liittyy yhden edustajan vastalause jonka hän varmasti esittelee

mielestäni saimme aikaiseksi erinomaisen lakimuutoksen ja vielä hieman kohennettua sitä tilaa ja sitä tehtyä viranomaistyötä mitä alkuperäisessä esityksessä oli

herra puhemies

kaikki tunnistamme ja tunnustamme sen että kuntien palvelutuotantoa on uudistettava sille on välttämätön tarve siitä ei ole mitään epäselvyyttä

on kuitenkin erikoista että tässä keskustelussa varsinkin debatissa erityisesti keskustaa syytettiin kaikesta mahdollisesta jarrutuksesta vääristelyyn ja kaikkea siltä väliltä mikä liittyy tähän kuntauudistukseen

keskusta on kuitenkin se puolue joka laittoi liikkeelle kaiken kaikkiaan koko kuntien palvelurakenteen uudistamisen näki ensimmäisenä sen ja lähti käytännön toimiin ja nyt me olemme saaneet täällä varsinkin tänään erityisen syyteryöpyn niskaamme

me emme halua pelkästään ylhäältäpäin määräilevää tapaa minkä hallitus nyt on ottanut käyttöön emmekä hyväksy pakkoja

on kuitenkin selvää että nykyinen hallitus on ottanut uudenlaisen tavan toimia tässä uudistuksessaan jota se on lähtenyt viemään niin kuin monissa muissakin uudistuksissaan

on hylätty se yli puoluerajojen yli hallitusoppositio ra jojen tapahtuva valmistelutyö kuntauudistuksessa puolustusvoimauudistuksessa vaalipiiriuudistuksessa ja lähestulkoon kaikissa mahdollisissa asioissa

nyt puhutaan poliisien palvelujärjestelmästä ja siitä uudistuksesta kuin myöskin elyjen mahdollisesta uudelleenjärjestelystä vastoin kaikkia niitä vanhoja koeteltuja hyviä tapoja joissa pieni kansakunta on yhteisesti sopinut asioista tai ainakin ollut valmistelussa mukana jotta me kaikki tietäisimme sen mistä ne juuret uudistukselle juontavat

meidän ei välttämättä tarvitse olla samaa mieltä asioista mutta kun meillä on samat pohjatiedot niin me pystymme paljon hedelmällisempään keskusteluun kuin tällä sanelumentaliteetilla mitä nyt on valitettavasti harjoitettu

jo näillä kahdella uudistuksella pääsisimme kaikkien tutkimusten mukaan satojen miljoonien vuosittaiseen säästöön jos me pystyisimme näitä uudistamaan

samoin erikoinen asia on se että jälleen kerran on noussut esille että erilaiset kuntien yhteistyömallit kuntayhtymät on otettu liipaisimelle

on puhuttu jälleen himmeleistä ja on myöskin perussuomalaisten taholta kerrottu että ne tulee lopettaa joissa ei pysty suoraan äänestämään näitä kuntayhtymiä

ilman kuntayhtymiä ilman kuntien välistä yhteistyötä suomalaiset kunnat suomalainen kuntapalvelu suomalaiset kuntalaiset olisivat paljon tukalammassa asemassa kuin ovat nyt olleet

se on ehdottomasti tuottanut hyvää

totta kai sielläkin on korjaamisen varaa mutta ne eivät ole pelkkiä himmeleitä ne eivät ole pelkkiä jarruja kehitykselle eivätkä ne ole muuten tavoittamattomissa

sanoisin näin että se on kyllä sen kunnanvaltuuston oma vika jos ei se pysty vaikuttamaan siihen kuntayhtymään tai siihen kuntayhteistyömuotoon jossa se mukana on

puhemies

täällä jo ministerit aivan oikein kertoivat ja se on hyvä että te olette tunnustaneet että paljon tehdään vielä uudistustyötä ja aikataulut ovat muuttuneet ja paljon tehdään selvitystyötä

miksi se ei voinut olla ilmoitus josta me olisimme aivan samalla tavalla voineet keskustella täällä kuin tästä tiedonannostakin mutta silloin olisi jätetty kentälle varaa toimia

nyt me täällä lukkiudumme siihen asetelmaan olemmeko me hallituksen puolella vai emme

tässä lakiesityksessähän on kysymys komission finanssi ja talouskriisistä ja sen paikkaamista koskevasta tiedonannosta ja sen mukaisesta tuesta joka nyt sitten kansallisilla päätöksillä voimaan laitetaan

valiokunta piti tätä erittäin tarpeellisena

tästä on käyty pitkälliset neuvottelut tuottajajärjestöjen kanssa ja haettu malli sille millä tavoin tämä tuki kohdennetaan niille tiloille jotka kaikkein suurimmissa taloudellisissa vaikeuksissa ovat

näitä tilojahan ovat ennen kaikkea kotieläintilat ja se vahva painotus on nimenomaan kotieläintiloilla

rouva puhemies

tuen määräytymisperusteet tulevat suoraan verotuksesta verotuksen tiedoista

toinen ehto tuen saamiselle on se että on merkittävällä tavalla investoinut viimeisten vuosien aikana

tämä haja asutusalueiden jätevesiasetus on aiheuttanut paljon epäselvyyttä ihmetystä kiukkua suuttumusta haja asutusalueilla eikä ihme

näiden kahden reunaehdon liikevaihdon ja vieraan pääoman suhde ja investointien määrä perusteella tämä tuki on vain ja ainoastaan saatavilla

tämä kalastuslain muutos koskettaa lähinnä kalastuksenvalvontaa ja siihen liittyvää perustuslain muuttumista

suurin asia mikä tässä on epäonnistunut on tiedottaminen ja se että ei ole ollut riittävän selkeitä ohjeistuksia eikä ole tehty riittävän selviä ja selkeitä rajauksia ja sitten tämä sekamelska on valmis

eli kysymys on hyvin intensiivisten tilojen rahoituskriisistä ja sen helpottamisesta

nyt tällä lailla kalastuksenvalvontaa saatetaan perustuslain mukaiseen tilaan elikkä pätevyysvaatimukset tulevat myös kalastuksenvalvonnan osalta perustuslain mukaiselle tasolle

valiokunta oli vastalausetta lukuun ottamatta yksimielisesti asian kannalla ja ennen kaikkea kiinnitti huomiota siihen että tämä tuki tulee saada maksuun viivyttelemättä ja tarpeetonta hallintoa välttäen

miten me sitten olemme tässä tilanteessa jossa me tämän välikysymyskeskustelun jälkeen käymme käsittelemään ympäristönsuojelulain muutosta mikä tarkoittaa sitä että näitä epäselvyyksiä mitä tässä asetuksessa on ollut korjataan ja meillä kansanedustajilla on mahdollisuus viestiä tämän tulevan lakiesityksen kautta niitä tahtotiloja joita me haluamme esille tuoda ja mitä tässä tämänpäiväisessäkin keskustelussa on tuotu esille

valiokunta on tehnyt kaksi muutosehdotusta tähän lakiin ja molemmat muutosehdotukset ovat sellaisia joilla halutaan varmistaa nykyisen kaltainen kattava niin osakaskuntien omistajien kuin kalastusluvan haltijoidenkin mahdollisuus valvoa alueella kalastusta ja käytettäviä pyydyksiä

heidän ajatuksensa oli että siinä menee yli puolikin vuotta ennen kuin tämä saadaan voimaan ja maksuun ja sitä valiokunta piti täysin kohtuuttomana

tämäntyyppiset yksinkertaiset tukijärjestelmät joissa on täysin selvät perusteet täytyy pystyä hallinnoimaan lyhyemmällä aikavälillä ja saamaan tiloille maksuun

sillä pystytään auttamaan niin että tämän kiperän taloustilanteen yli nämä kaikkein suurimmissa ongelmissa olevat kotieläintilat pääsevät

olemme sen vuoksi että viime kesänä keskustan eduskuntaryhmän kokouksessa tehtiin selväksi että tämä asia pitää selvittää asia pitää tehdä maalaisjärjellä ymmärrettäväksi ja asetusta ja lakia pitää muuttaa

siksi valiokunta ehdottaa että tässä lakiehdotuksessa alun alkaen olevia koulutusmääräyksiä lievennetään niin että kalastuksenvalvojan pätevyys saadaan myös pelkällä näyttökokeella

näyttökokeeseen pääsee sillä perusteella että on riittävän perehtynyt asiaan on aikaisemmin toiminut valvojana tai on muuten selkeästi osoittanut että hallitsee lain ja hallitsee myöskin nämä säädökset ja myöskin sen ihmisten kohtaamisen valvontatilanteessa

sen muuttaa keskustalainen ympäristöministeri ja sen on muuttanut ja sen tulevan käsittelyn esityksen on antanut tämän maan hallitus

sen mukaan mennään ja niin kuin sanottu meillä edustajilla on mahdollisuus se asia edelleen vielä enemmän selkiyttää ja kohtuullistaa ja sitä me varmasti myöskin tulemme esittämään

tätä valiokunta ehdottaa ja nimenomaan siksi että tarkoituksena on varmistaa määrällisesti riittävät kalastuksenvalvontaresurssit myös tulevaisuudessa

puhemies

myöskin tähän lakiin sisältyy toinen asia joka liittyy saimaannorpan suojeluun ja siihen että jos vapaaehtoisia suojelusopimuksia koskevien rikkomusten sanktiointia ei ole ennen ollut mahdollista suorittaa nyt tämän lain jälkeen on ja se ei kohdistu osakaskuntaan vaan se kohdistuu siihen osakaskunnan jäseneen joka on rikkonut tätä sopimusta

edustaja tuleva ministeri tällä hetkellä vielä edustaja pulliainen käytti aivan lopuksi puheenvuorossaan hyvän kohdan jossa hän ruoti laitevalmistajien vastuuta

kun tämän asetuksen viesti on ollut epäselvä ovat siihen laitevalmistajat tarttuneet ja ne kauppatavat joita kyliä kiertäneet kauppiaat ovat ylläpitäneet eivät ole sellaisia jotka ovat hyvän kauppatavan mukaisia

siksi ihmettelen suuresti miksi kuluttajaviranomainen ei ole puuttunut tähän asiaan tämän voimakkaammalla tavalla

lakiesitystä ehdotetaan hylättäväksi sen vuoksi että se sekoittaa sakon ja rangaistusten tulevaa voimaantuloa muiden lakien osalta

se on täysin välttämätöntä ja ennen vaaleja käydyissä keskusteluissa ja eri puolueiden tavoitteissa tämä myöskin esille hyvin voimakkaasti tuli

viimeisenä puhemies

siksi ihmettelenkin miksi nyt sitten tässä tiedonantokeskustelussa hallitusohjelmasta tuo uudistaminen on ollut niin myrkkyä ja niin vaikeaa hyväksyä koska me kaikki kuitenkin varmasti tiedämme sen että ilman muutoksia ilman uudistuksia myös rakenteellisia uudistuksia niiden sopeutustoimien välttämättömien sopeutustoimien joita hallitus esittää kohtaaminen on paljon haastavampaa paljon vaikeampaa ja paljon kovempaa kuin jos me teemme yhtä aikaa nuo sopeutustoimet ja uudistukset

valiokunnan lausumaehdotus koskee sitä että kalastuksenvalvonta säädetään yhdeksi keskeiseksi kalastuksenhoitomaksujen käytön kohteeksi jotta taataan riittävät resurssit valvonnan tehostamiseen

luvataan paljon enemmän kuin pystytään pitämään

no ketkä ovat höynäyttäneet

ymmärrän tämän poliittisen retoriikan tarpeen tässä kohdin mutta kuitenkin se vastuu joka meillä jokaisella on olemme sitten hallituspuolueessa tai oppositiossa on sen uudistamisen taustalla ja takana

hemmilä totesi että virkamiehet ovat höynäyttäneet

yksi asia joka tätä uudistamista eteenpäin vie on yrittäjämyönteisyys ja se että me annamme nyt vapauksia ja hallitus antaa vapauksia yrittää vapauksia investoida purkaa tarpeetonta säätelyä ja sitä normiviidakkoa jonka me kaikki yhdessä yhteisesti olemme ajan saatossa luoneet

jotenkin on tuntunut että meillä nämä vastuukysymykset ovat viime aikoina menneet päälaelleen kun kuuntelee poliittista vaikuttajaa että tälle ei voi mitään

aika erikoista viestiä maan korkeimmalta päätöksentekotasolta

puhemies

me olemme myöskin syyllistyneet yhteen asiaan joka täällä on ollut esillä ja se on ollut se että me olemme kyllä levittäneet tästä myöskin erikoista tietoa

tämä on erittäin hyvä ja tervetullut uudistus joka varmasti kannustaa yrityksiä lähtemään kasvun tielle ja kehittämään toimintaansa ja myöskin siihen että ne uskaltavat työllistää uusia ihmisiä

hän arvioi asiaa niin että tämä haja asutusalueiden jätevesiasetus on tehty siksi että sillä saadaan rahoitettua maatalouden ympäristötuki

herra puhemies

metsälakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksia johtuen perustuslain valtuussäännöksiä koskevista täydennys ja täsmennysvaatimuksista ja lisäksi esitetään samasta syystä myöskin lisättäväksi säädöksiä muutamilta osin uudistushakkuun ja sen jälkeen saatettavan taimiston perustamiseen

maatalous on aivan erityisesti sellaisen byrokratiataakan alla että se uuvuttaa ihmisiä

se on noussut maataloudenharjoittajien ja viljelijöiden numero ykköseksi siinä yrittämisen esteiden viidakossa jota viljelijät kokevat